aikanaan kannattivat kansanäänestystä enää eivät kannata

valiokunta katsoo että tiivis yhteistyö kansallisten viranomaisten välillä on tärkeää valvonnan johdonmukaisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi

keskustelu on päättynyt

tästä itse asiasta perussuomalaiset sanovat että perusterveydenhuoltoon pitää päästä kolmessa päivässä on omahoitaja omalääkäri

puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytään sillä että valtiovarainvalion

hyvänen aika sentään ottakaa kokoomus nyt vastaan tämä koko eduskunnan tuki keskustalaisten perussuomalaisten ja vasemmiston tuki että se säilyy veto oikeus säilyy

valiokunta pitää tärkeänä että eun jäsenmaiden välisiä eroja vientivalvonnassa pyritään kaventamaan yhteisen turvallisuuspolitiikan vahvistamiseksi ja yritysten tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi

lähetekeskustelua varten pysytellä valve järistyksen kymmenesosia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvalio

arvoisa herra puhemies

se oli silloinen ministeri heinäluoma ja silloinen ministeri manninen

silloin näillä puheilla mitä edustaja lapintie ja sdp ovat pitäneet ei ole mitään merkitystä koska kokoomukseenhan me kyllä tunnetusti voimme luottaa

mutta herra pääministeri joulu tulee meille kaikille ja me kaikki tarvitsemme läheisiä aikaa itsellemme

ulkoasiainvaliokunta korostaa että kyberturvallisuus on merkittävä vientivalvontakysymys jossa on huomioitava yhteiskunnan haavoittuvuus ja tietoturva sekä toisaalta pyrkimys korkean teknologian ja viennin tukemiseen ja yhteiskunnan avoimuuteen

kysynkin teiltä

te olitte silloin valtiovarainministerinä ja jyri häkämies oli puolustusministerinä

arvoisa puhemies

valiokunta pitää tärkeänä että lupaviranomaiset käyvät aktiivista keskustelua yritysten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa jotta tuotteiden mahdollista käyttöä ei toivottuihin tarkoituksiin voidaan ehkäistä

toivon tähän myönteistä vastausta ja uskon että koko sali yhtyy siihen

olimme muun muassa edustaja kanervan kanssa siinä toimikunnassa jossa luvattiin turvata puolustusvoimien määrärahat ja vielä pikkusen till

kun nyt puhutaan näistä sitoutumisista lainasalkun säilyttämisiin ja muihin niin sitähän toivottiin jo niin sanotulla wienin sopimuksella kreikka paketin yhteydessä

samalla rakentavan tyylini mukaisesti toivotan hallitukselle meidän kaikkien puolesta hyvää joulua ja viisautta suomen kansan asioiden hoidossa ensi vuonna

arvoisa puhemies

mutta onko kokoomuksen linja muuttunut myöskin koska silloin te valtiovarainministerinä tietenkin hyväksyitte häkämiehen esittämät lisämäärärahat

arvoisa herra puhemies

toivotaan toivotaan

onko tämä muuttunut

mikä on avoin ja vastikkeellinen pankkituki

me olemme pohjoismainen demokratia hyvinvointivaltio tanskan islannin ruotsin ja norjan tavoin

yk vetoinen rauhantoiminta ja nato vetoinen kriisinhallinta ovat eri asioita mutta molemmissa tehdään kyllä rauhaa edistävää työtä

edustaja orpon kanssa täytyy olla kiireesti samaa mieltä kun yhdestä asiasta on samaa mieltä

ulkoasiainvaliokunta katsoo että suomen tulisi edistää keskustelua uusien asejärjestelmien ja kyberaseiden valvontaan liittyvissä kysymyksissä

se on meidän luonnollinen viiteryhmä

nyt on kysymys siitä minkä maiden kansalaisten pitää maksaa näitä pankkitukia

nimittäin keskusta aikanaan vanhasen hallituksessa linjasi että ei ole pakkoa mutta sitten ajettiin yhteistoiminta alueisiin aivan niin kuin edustaja orpo sanoi

minun mielestäni ranskan ja saksan ja niitten kansalaisten joilla ne sijoitukset on ja joilla se riski on eikä suomalaisten

keskusteluissa tulisi arvioida näiden aseiden suhdetta humanitäärisen oikeuden kunnioittamiseen ja aseiden käytön vaikutuksia siviiliväestöön

puhunko minä jotenkin epäselvästi kun kansa ymmärtää mutta kokoomuslainen ei ymmärrä

tästä nyt on kysymys

kysymys edelleenkin on mikä teidän mielipiteenne on olisiko hyvä tämä luonnonvaraministeriö perustaa koska byrokratiaa pitää vähentää

mistä se johtuu

muun muassa osallistuminen ydinturvayhteistyöhön ja alivaltiosihteeri laajavan toiminta lähi idän ydinaseettoman vyöhykkeen perustamista koskevissa hankkeissa

nyt vaan pahaa pelkään että tämä eurokriisi pahenee ja vie ensin kreikan ja sitten espanjan pyörteisiin ja sitten onkin jo leikki kaukana

perussuomalainen tapa ja minun tapani on se että kun tehdään yksimielinen mietintö niin ensin se esitellään ja sitten siltä kohdin kuin ollaan yksimielisiä niitä kantoja puolustetaan

valiokunta pitää tärkeänä että suomi edistää pohjoismaista yhteistyötä ydinaseiden rajoittamisessa ja ydinaseiden humanitaarisia vaikutuksia koskevassa keskustelussa

siitä tulee paljon palautetta että rakennuksilla on ongelmia pimeän harmaan työn palkkojen polkemisen ja väärinkäytösten takia

valiokunnan painopistealueet tässä olivat pohjoismainen yhteistyö kyberturvallisuus ja puolustusvoimien määräraha

pääministeri katainen ei ole enää paikalla mutta kyllä hänen on hyvä siinä espoossa elää jossa minä olen ollut valtuustossa kolme kautta pitämässä suuren ryhmän kanssa huolta peruspalveluista

haluan uskoa että suomalaista työmiestä puolustetaan hallituksessa

arvoisa puhemies

ihan lopuksi kiitän valiokunnan jäseniä hyvästä yhteistyöstä ja yksimielisestä mietinnöstä ja kuten samoin myös ulkoministeriötä tämän mietinnön mahdollistavasta keskustelusta

homma on hoidettu

mitä sitten tulee edustaja skinnari tähän eurokriisiin niin me olemme käsitelleet

tämä ei ole pelkkä rahakysymys

tämä on oikeudenmukaisuuskysymys valvontakysymys

ja pankkikriisiin sen jälkeen kun sosialidemokraatit aikanaan vastustivat kreikan tukemista nyt he ovat jo useaan kertaan tukipaketteja kannattaneet mutta palataan näihin muuten

haluan tietää mitä vielä sekä työministeri ihalainen että valtiovarainministeri rinne tekevät suomalaisen rakennustyömiehen palkkojen ja oikeudenmukaisuuden takaamiseksi

minä sanon valiokunnan puheenjohtajana ja perussuomalaisten puheenjohtajana että isänmaan etu aina ja kaikkialla ratkaisee sen miten mihinkin asiaan suhtaudutaan sotilaalliseen rauhanaikaiseen sosiaaliseen inhimilliseen ja niin se pitää ollakin

otatteko te vastuun tästä

kun katsotaan mikä on se oikea linja se on kotikunta peruskunta se on hyvä linja

siihen sitten katsotaan tämä vaativampi terveydenhuolto

ja nimenomaan siellä kunnissa tehdään päätökset ei pakolla

kyllä siellä jokainen kunta ymmärtää

vika on vain vastaanottajassa eli siellä päässä

arvoisa puhemies

perussuomalaisten kannassa suomi tulee aina ennen euroopan unionia

ihmettelen kyllä hieman tätä vihreän selkärangan notkeutta eli te olette porvarihallituksen puudelina täällä ydinvoimamyönteisessä hallituksessa

myönteisyyden kautta hyvät ystävät

arvoisa rouva puhemies

noudatan vain sitä menettelyä jota minulle suositeltiin kun halusin kansalaisena ja kansanedustajana käyttää sananvaltaani

arvoisa herra puhemies

demokratia on järjestelmä jossa kansa valitsee edustajansa ja nyt vallanpitäjien retoriikka suomessa ja muualla on sitä että kauheata kreikassa on vaalit ja vielä ranskassakin on vaalit ja kohta on italiassakin vaalit pääsevät vaaleilla valitsemaan edustajansa kun nyt on istutettu teknokraattinukkehallitus sekä italiaan että kreikkaan vaalilla valitsematon byrokraatti

arvoisa rouva puhemies

ei niitäkään ole vaaleilla valittu komissaareja barrosoja ja euroopan keskuspankin johtoa ja tällä lailla valitaan vaan teknokraatteja niin että päät kolisevat

ei tässä ole olemassa siinä mielessä oikeata ja väärää mielipidettä on kaksi eri mielipidettä ja niitä soisi kunnioitettavan

eu demokratiahan on sitä että kun oli lissabonin sopimus ranska sanoi ei hollanti sanoi ei irlanti sanoi ei mitä tehtiin

mutta nyt ei ole kysymys minusta eikä ole oikeastaan kysymys sinustakaan nyt on kysymys siitä saako hoitohenkilökuntaan kuuluva ihminen toteuttaa omantunnonvapauttaan

täytyy sanoa että pistetään nyt kaikki maailman sektorit toimimaan näin hyvin

arvoisa rouva puhemies

tätä asiaa tällä hetkellä käytännössä suomessa kierretään ja tavallaan hyvä niin en muista pitkään aikaan lääkärin saaneen potkuja tästä syystä että hän kieltäytyy esimerkiksi lähetteen kirjoittamisesta

arvoisa herra puhemies

saksan kansantalous suomen kansantalous hollannin kansantalous on aivan erilainen kuin espanjan kansantalous kreikan kansantalous se mitä siitä on vielä jäljellä ja muitten kansantalous

pääministeri katainen minä kerron teille että perussuomalaisten varjobudjetti tehtiin molemmilla kerroilla samalle velkamäärälle kuin valtion budjetti tehtiin elikkä se oli vertailukykyinen ja kelpoinen

jos kerran ollaan sitä mieltä niin sitten nämä poikkeukset kuitenkin katsotaan läpi sormien

me saimme sen lähinnä voisi sanoa että alas ammutuksi ja muutaman kerran vielä suhteellisen ivalliseen äänensävyyn

arvoisa rouva puhemies

nyt me olemme euroopan unionissa koska kohta siitä tilanteesta yhdenkään maan talous ei kasva

tulen äänestämään jos tämä kansalaisaloite pääsee valiokunnasta tänne toivon ettei sitä siellä haudata niin kuin mahdollista on vaan että se tuodaan tänne käy käynnisti

mutta tästä rakenneuudistuksesta

euro on poliittinen projekti se ei ole taloudellinen projekti se on byrokraattien projekti ja kansa tulee kääntämään tämän porukan vielä kyljelleen

jos francois hollande pitää lupauksensa ja tulee valituksi mikä saattaa olla näistä kahdesta vaihtoehdosta se pienempi paha ainakin jos kokemukseen katsoo niin hän on luvannut neuvotella tämän talousunionisopimuksen uudestaan

valtiontalouden sektori jäi kokonaan käsittelemättä enkä tarkoita tässä valtion tuottavuusohjelmaa joka epäonnistui aikoinaan valtion saneerausohjelmaksi mutta missä ovat toimenpiteet valtionhallinnon keventämiseksi

herra puhemies

mielestäni perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro on ollut ylivoimaisesti paras mutta tämä foorumi missä se esitettiin oli väärä

eihän hän siitä mitään tiedä koska tämähän on suurin piirtein oikein laadittu ja hän on tottunut päästämään läpi sellaisia budjetteja joita ei ole oikein laadittu ja vielä sellaisia talouslukuja jotka eivät ole olleet siellä päinkään

sehän kuului iltamapuheitten sarjaan ja oli sinänsä viihteellinen mutta villoja tähän vakavaan asiaan siinä ei ollut kyllä nimeksikään

sitten kun ajattelee että tässä valtioille sanotaan että ette voi joutua lisävastuuseen ja sitten samaan aikaan evmn johtajalle sanotaan että teidän on haettava rahaa jos evm on vaarassa